ensimmäinen liittyy fortumiin

mutta se että näin teimme ei anna mitenkään oikeutusta siihen että me emme näkisi nyt sen ohjelman läpi mitä paperiin on kirjoitettu eikä meillä olisi oikeutta kritiikkiin niissä asioissa missä aiheellista kritiikkiä on

täällä ministeri ihalainen äsken puhui että me tarvitsemme tuottavuuden parantamista että pitää lisätä voimavaroja tutkimukseen kehittämiseen ja niin poispäin

maisemointi kuuluu välttämättömänä osana nyt niihin hallinnollisiin menettelyihin millä alasajo asteittain tämän siirtymäkauden aikaan sitten tulee tapahtumaan

miksi sellainen jako jossa me menemme paljon suuremmalla määrällä vastaamaan näistä puuhista ja siinä tapauksessa että esimerkiksi italia joutuu tulemaan ervvn asiakkaaksi italia ei ole enää vastaamassa lainkaan

arvoisa puhemies

ministeri hautala minä ymmärrän että näissä oloissa tällaisia leikkauksia pitää tehdä mutta miten te selitätte omille kannattajillenne kuinka uskottavaksi te jälkikäteen katsotte ja arvioitte sen oman linjanne ja toimintanne

silloin nämä asiat mitä nyt on tässä muutoin olisivat siirtyneet myöhempään tämän vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon jonka seuraava hallitus antaa

miksi

minä toiseen asiaan vielä kiinnitän huomiota ja se on se että nyt on erittäin tärkeä huomata että nämä toimet mitä tässä esitetään bisnesenkelit ja nämä vastaavat eivät ratkaise suomen tämän hetken ongelmia

minä olen huomannut että kuitenkin nyt sitten fortumia ollaan panemassa myyntiin ja tiedän että tämä ei omistajaohjauksen osalta kuulu ministeri vapaavuorelle mutta olisin kysynyt häneltä vielä

minun toiveeni on että käytännössä tämä tätä merkitsee ja kun valiokunta käsittelee tätä asiaa toivon että valiokunta käy tämän kohdan läpi

ja sitten uusiutuvan sähkön tuottaja on taas asiakkailleen velvollinen antamaan vuoden lopussa aina selvityksen siitä miten ja millä tavalla ja kuinka paljon siitä sähköstä on nimenomaan tuotettu uusiutuvalla jota tuo sähkön myyjä myy

onko ihan totta se että hallituksen in corpore osalta tämä asia on niin kuin annetaan olla että fortum saa tehdä ihan mitä se näille siirtoverkoille haluaa nyt tässä tehdä

täytyy ed

edustaja skinnari te olette aika tarkkasilmäinen henkilö mutta kuinka te voitte olla niin sokea että te ette tunnista sitä että suomessa euroopassa ja maailmassa oli valtava lama ja me selvisimme saman laman yli aivan uskomattoman hyvin

mitä vielä tulee siihen kysymykseen miten ennen kaikkea veronmaksajan käy ja on jo tuotu

siis nämä esitykset on valmisteltu kaksi kolme osin neljä vuotta sitten ihan toisenlaisiin taloudellisiin olosuhteisiin ihan toisenlaiseen maailmanlaajuiseen euroopan laajuiseen taloudelliseen viitekehykseen

seurujärven äskeiseen puheenvuoroon liittyen todeta että kun käy katsomassa sekä ilmasta käsin että sitten paikan päältä sieltä kun käy paikan päältä maastossa katsomassa niin ei välttämättä huomaa onko täältä otettu

tämä kysymys miten muutoin nämä luonnon arvokkaat biodiversiteetin eri elementit kyetään turvaamaan nämä ekosysteemipalvelut joista täällä ed

mitä tulee siihen että kun päästökauppajärjestelmästä tulee tuloja niitä käytettäisiin ikään kuin korvamerkittyinä ei tällaisia temppuja ei tällaisia korvamerkittyjä asioita

arvoisa puhemies

jos suomi tästä aikoo selviytyä äsken kerrottujen ja monien muiden asioiden ohella meidän pitää löytää yhteisymmärrys siitä että siitä osaamisesta jonka verovaroin synnytämme pitää syntyä sellaisia innovaatioita jotka voidaan tuotteistaa kaupallistaa saada tuotantoon suomeen ja siihen me tarvitsemme tätä t k rahoitusta

nyökyttelin että se linja on ihan oikein

arvoisa puhemies

ne sähköntarvitsijoiden niin ehkä nyt vielä kertaan vaan sen että valtiolle kysymys on finanssisijoituksesta

nyt se viitekehys on paljon huonompi ajatellen suomalaista työtä yrittäjyyttä kilpailukykyä tuotteinemme maailmalla

arvoisa puhemies

ei ensimmäistäkään

jos katsotaan miten tämä kriisi rantautui vielä kertaalleen ja missä järjestyksessä sen rantautumisen vaikutuksiin pitää puuttua niin kyllä se ensimmäinen mikä pitää hoitaa on rahoitussektori finanssisektori ja sen kuntoon laittamisesta täällä on osa käsitelty esityksiä ja osa niin kuin ed

tässä menettelyn ideana on se siis että löytyy ensinnäkin yhteiset menettelytavat tuon uusiutuvan varmentamiseksi tulee takuujärjestelmä jolla myyjä saa tuon takuun sen alkuperästä ja tulee järjestelmä jolla sähkön ostaja tietää että tuo sähkö varmasti on yleisellä eurooppalaisella metodilla tunnettu ja tunnistettu uusiutuvaksi sähköksi

minä voin sanoa että minä olen täysin samaa mieltä siitä pelosta ja sen pelon anatomiasta joista täällä edustaja kalmari puhuu nyt kun parhaillaan komissiossa laaditaan uusia res normeja jotka tulevat koskemaan eivät vain bioraaka aineen käyttöä nestemäisen polttoaineen tuotantoon vaan kaikkinaista bioraaka aineen energiakäyttöä

nyt näiden lisäksi tarvitaan paljon lisää poweria moniin niihin asioihin joilla suomi palauttaa kilpailukyvyn ja työllistämisen edellytykset täällä

kertokaa mitä palvelurakenteitten uudistamiseksi tämän hallituksen aikaan on tehty

aika hyvin ovat sen entisöinnin tehneet se täytyy kiistatta tunnustaa

se lähtee juuri siitä että tunnistetaan ja tunnustetaan että siellä luonnossa on niitä sellaisia arvoja jotka ihmisen sosiaalisen ja henkisen kaikkinaisen hyvinvoinnin kannalta ovat tärkeitä jotka voidaan myöskin palveluistaa ja sillä tavalla tarjota ehkä vähän tehokkaammin ja paremmin ihmisille kuin tähän saakka kyetään tekemään

tarkalla korvalla kuuntelen nyt

kaiken lisäksi jos me olemme sitä mieltä että teiden ja rautateiden ja perusinfran pitää olla valtion omistuksessa ja määräysvallassa ainakin selvästi määräysvallassa niin aivan näihin äsken sanottuihin verrannollinen asia on sähkön kantaverkko ja sen pitäminen valtion omistuksessa on todella todella erittäin vahvasti perusteltua ja paikallaan

keskustelua ei syntynyt

en käy selittämään tarkemmin miksi se on eri tarina mutta jokainen ymmärtää että jos kääriäinen ottaa lainaa tai sitten hän tienaa taikka saa perintöjä noin muuten vaan niin hän maksaa tosin perinnöstä veron mutta se on kumminkin vähän eri asia saada lainaa kuin saada avustusta ja niin poispäin

jaskari sanoi on kohta tänään täällä vielä käsittelyssä

mutta luottamus sinne ei tule kovin hevin ei meillä eikä muualla ja joudutaan vielä pitkään odottamaan eikä siihen vanhaan päästä näköjään pitkään aikaan

siihen meillä arvoisa puhemies viime sanoissani ei ole kerta kaikkiaan varaa

arvoisa ministeri te mainostitte hallituksessa kovasti sitä kuinka nuorisotakuu tulee olemaan sellainen väline jonka avulla nyt tähän surkeaan suuntaan saadaan muutos

mitä tulee tuulipuistoihin se olisi ideaalinen juttu että voitaisiin ne työntää sellaiseen paikkaan missä ne vähiten aiheuttavat ongelmia mutta se riippuu pikkasen niistä tuuliolosuhteista

arvoisa puhemies

asia

näitä tällaisia ikään kuin porsaanreikiä tässä esityksessä on aika monia muitakin mutta aika ei nyt riitä niiden tarkempaan käsittelyyn

se toinen tärkeä on puuttua nimenomaan näitten vientialojen ja niitä palvelevien kotimarkkina alojen rahoitusongelmien poistamiseen ja voittamiseen vakuuskysymyksien ongelmien poistamiseen ja voittamiseen ja siitä tämä paketti on täällä hyvä esitys

ehkä vielä sekin kannattaa sanoa ja todeta että tämä ei velvoita kaikkia sähkön tuottajia ilmoittamaan tuottamansa sähkön alkuperää

muutos on saatu

filatovin aikaisemman puheenvuoron johdosta totean että on totta että työvoimapolitiikan määrärahat on mitoitettu ei tämän päivän tilanteen vaan muutaman kuukauden takaisen tilanteen mukaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

salolainen yleensä olen monessa asiassa teidän kanssanne samaa mieltä mutta siitä että toinen ydinvoimala on toisen ydinvoimalan säätövoimaa minä nyt olen kyllä ihan eri mieltä

onko hallitus pysähtynyt tämän kysymyksen edessä ja onko sillä joku selvä ratkaisu miten nyt vihdoin käännetään tämä todella surkea suunta hivenen positiiviselle uralle

halusin edustaja autolle vielä sanoa että itse asiassa se että turve ei ole tässä mielessä uusiutuva on vaikuttanut siihen että turve raaka aineena ei kelpaakaan näitten suurten biodieseltehtaitten raaka aineeksi

jos haluaa tuottaa niin kuin monet tuottavat sähköä muulla tavalla kuin uusiutuvalla energialla niin tämmöiselle yhtiölle ei tule mitään erillistä raportointivelvollisuutta

filatov aivan yhtä totta on nyt myöskin sitten se että niiden määrärahojen käyttö painottuu tähän alkuvuoteen niin että se volyymi mikä voidaan ottaa käyttöön vastaa sitä tarpeessa olevan määrän kasvua nyt edessä olevien kuukausien aikana

kolmanneksi tärkein asia tärkeysjärjestyksessä on se että jos nyt sitten kuitenkin ihmisiä lomautetaan tai sanotaan irti tarvitaan sellaisia työllisyyskoulutus ja kurssitukseen liittyviä massiivisia esityksiä joista ed

me olimme ja henkilökohtaisesti minä olin täällä on paljon edustajia jotka tietävät varmasti huomattavasti sitäkin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin valmiita

kyllä me tarvitsemme sitä säätövoimaa silloin kun on tämmöistä perusvoimaa ja vesivoima olisi mainiota säätövoimaa mutta meillä nyt on vaan säädökset ja päätökset että me emme ota sitä enempää käyttöön ja sen kanssa nyt pitää elää tällä hetkellä

tämä koskee vain niitä jotka tuottavat uusiutuvalla

tämä selkeyttää vain näiden osalta pelisääntöjä ja on hyvä ratkaisu sekä sähkön tuottajan että sähkön kuluttajan kannalta näiltä osin

gustafsson te olette ihan oikeassa nyt ne puuttuvat mutta ne tulevat järjestyksessä seuraavana ja siitä syystä hallitus on päättänyt että se antaa lisätalousarvion joka nimenomaan keskittyy näihin asioihin tammihelmikuun vaihteessa

minkä tahansa varallisuussuureen osalta joka on vastaavanlainen investointi ollut voidaan sanoa ihan tämä sama

ja vaikka tämä lainsäädäntö ei ollut voimassa niin käytännössä toimijat ovat jo vuosia tunnustaneet sen että tämä on pakko tunnustaa että turvetta ei voida lukea niin kuin kaksinkertaisen ivo kuuset ovat uusiutuvana raaka aineena nestemäisten polttoaineiden tuotantoon

valiokunnan mietintö on yksimielinen

nyt edustaja kiviranta

minihallitusneuvottelut tässä mielessä ovat tavattoman tärkeässä asemassa

sirnö kaipasi että pitäisi amkin yritystukea tai t k tukia lisätä jnp

me toki toivomme keskustassa että näin käy mutta kun me olemme kuunnelleet sitä mitä uusi puheenjohtaja sdpssä rinne on vaatinut ja sitä vertaa siihen mitä täällä äsken valtiovarainministeri esimerkiksi keskustalle ja muulle oppositiolle opetti niin kyllä taitaa tulla vaikeat neuvottelut

se oli akuutti kriisi joka kaatui päälle

ihan vielä jos puhemies sallii tähän koordinaatioon mitä tässä ajatellaan koordinaatiolla valtionhallinnossa sitä että ihan oikein ei ruveta perustamaan mitään uusia ministeriöitä vaan että luodaan joku järjestely mikä se käytännössä voi olla siinä on monta eri vaihtoehtoa mutta järjestely jolla se siirretään ehkä vähän vahvemmin ihan suoraan kenties pääministerinkin alaisuuteen

ne eivät täyttäneet likimainkaan eivät kertaakaan niitä ehtoja mitä piti täyttää ja sen jälkeen kun eivät täyttäneet sen jälkeen hallitun velkasaneerauksen tielle

kysyn teiltä

jos nyt vaikka portugalilainen pankki menee nurin ja omistajien rahat eivät riitä onko niin että suomalaisenkin pankin asiakkaat pihtiputaalla ja hollolassa ja kaikkialla muuallakin osallistuvat sen portugalilaisen pankin ongelmien hoitoon ennemmin kuin portugalin valtion veronmaksajat siihen osallistuvat

sen jälkeen seuraavana järjestyksessä tulevat jos nämäkään eivät tepsi vasta näiden jälkeen mielestäni tulevat ne toimet joista täällä on eniten kannettu huolta ne toimet jotka liittyvät erilaisiin julkisiin investointeihin

mitä tulee pääministeri vielä teidän mainintaanne siitä mitä edellisen hallituksen aikaan

se oli kasvua eikä laskua mutta sen jälkeen neljättä vuotta peräkanaa muuten suomen nykyaikaisessa taloushistoriassa ensimmäisen kerran potti on supistunut kaiken aikaa

se että hallitus ikään kuin laskettelisi seuraavat kymmenen kuukautta ensi kevääseen olisi kohtalokasta suomen ja suomen talouden kannalta siihen meillä ei ole varaa

aika monia asioita on tapa siirtää suoraan pääministerin alaisuuteen mutta ei se ihan mahdoton ajatus ole

onko niin että nyt siis kriisien ratkaisusta aiheutuvat kustannukset todellakin sillä asetuksella jonka te hyväksytte jaetaan kaikkien euroopan pankkien asiakkaiden maksettavaksi

mutta jos katsellaan tätä torjuntajärjestystä minne palopaikalle miehet ja naiset pannaan ensimmäisenä nämä julkiset rakennustoimet tulevat vasta näiden äsken sanottujen toimien jälkeen ja niihinkin hallitus varautuu siinä tammihelmikuun vaihteen budjetissa mikä silloin ollaan antamassa

suomen keskusta ei tarvitse edustaja brax vaaleja eikä oppositio näin luule laajemminkaan vaan suomi ja suomalaiset ja suomen taloudellinen nousu tarvitsevat uusia vaaleja ellei hallitus pysty näissä minineuvotteluissa sellaisiin linjauksiin jotka uskottavasti nostavat ja reivaavat suomen talouden kasvu uralle

valtio on ollut vähän siinä mukana valtio on voinut vaikuttaa siihen että nokia klusterissa monien muiden toimijoiden innovaatiotyötä on vauhditettu sillä että nokia on pitänyt ne klusterissaan mukana